arvoisa herra puhemies

siihen nähden minkälaisessa taloudellisessa kurjuudessa me tällä hetkellä elämme on täysin käsittämätöntä kuinka paljon tässä salissa keskustellaan tästä lapsilisäleikkauksesta

kyse on todella lillukanvarsista

se tuntuu lapsiperheissä mutta itsekin lapsiperheen edustajana voin sanoa että paljon paljon suuremmin koskettaa se jos työttömyys iskee kohdalle

ja se on nyt niin monessa lapsiperheessä totta että tämä pieni lapsilisäleikkaus joka on välttämätön meidän taloutemme pelastamiseksi on hyvin pieni tekijä

pitää kiittää siitä että hallituksen esityksessä suurimmilta ylilyönneiltä on vältytty kuten esimerkiksi taannoisen kulttuuriministeri arhinmäen toiveelta lähteä hidastamaan verkkoliikennettä

ensimmäinen huomio koskee verkkotallennuspalveluita

verkkotallentamisella tarkoitetaan palveluja joissa kuluttaja voi tallentaa myöhempää katselemista varten yksittäisiä tv ohjelmia tai kanavien ohjelmistoja haluamallaan päätelaitteella

muun muassa kilpailu ja kuluttajavirasto on pitänyt ongelmallisena että esitys edustaa tapauskohtaista sääntelyä jossa tekijänoikeusjärjestelmän ongelmakohtiin puututaan kunkin uuden teknologian palvelun tai jakelutien osalta erikseen

lisäksi voi pitää yhdenvertaisen kilpailun kannalta haitallisena että verkkotallennuspalveluita koskeva ratkaisumalli perustuu niiden toimijoiden keskinäiseen sopimiseen jotka ovat päätyneet esittämään käsillä olevaa ratkaisumallia opetus ja kulttuuriministeriölle

mielestäni lainsäädännön kuuluisikin keskittyä periaatetason sääntelyyn eikä siihen pitäisi kuulua kuluttajan valinnanvapauden tai myöskään elinkeinovapauden rajoittaminen

kuten esityksessäkin todetaan laillisten palveluiden tarjonta on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi musiikin elokuvan ja kirjallisuuden alueella

jos kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista koska väitetty loukkaaja on tuntematon tuomioistuin voi tekijän tai hänen edustajansa hakemuksesta määrätä välittäjän estämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin eli estomääräys

kun tarkastellaan internetyhteyden tarjoajiin kohdistuvia estotoimia kyse on olennaisesti ilmiöstä jota voitaisiin kutsua meren patoamiseksi

käyttäjäpäässä tehtäviä estoja voitaisiin kuvata niinkin että tiettyyn suuntaan valtamerelle lähdössä olevien laivojen lähtö eräistä satamista kiellettäisiin

asiallista olisikin kysyä miltä osin lainsäädännön tehtävä on sitä edes yrittää etenkin kun se samalla saattaa heikentää verkkoneutraliteettia ja sananvapautta

jos järjestöjen sopimusvapauteen lyhyellä aikavälillä puututaan niin se sekä tässä yhteydessä myös se edistettävä paikallinen sopiminen lisäävät nimenomaisesti sopimusvapautta siellä missä sitä kaikista eniten tällä hetkellä kaivataan nimittäin yritystasolla ja yksittäisellä sopimustasolla koska se on kuitenkin ainoa tapa jolla me saamme kestäviä työpaikkoja tähän maahan ja saamme purettua sitä rakenteellista työttömyyttä

jos katsotaan ihan viimeisten vuosien aikana suomessa tehtyä taloustutkimusta liittyen erilaisiin työllistämistukiin kuten työllisyysmäärärahoihin niin niillä ei ole todettu olevan työllisyyttä lisääviä vaikutuksia

ne ovat saattaneet lyhyellä tähtäimellä nostaa palkkatasoa millä taas on ollut muuhun työllisyyteen markkinaehtoiseen työllisyyteen negatiivisia vaikutuksia

mitään yritystä ei ole ikinä tässä maassa kohdeltu kaltoin sen vuoksi tai yrittäjä ei ole joutunut vastuuseen siitä jos hän on maksanut työntekijälle parempaa korvausta kuin mihin sopimus on hänet edellyttänyt

ja tämä on tässä filosofiassa takana

lyhyellä aikavälillä sidotaan järjestöjen sopimusvapautta kaikkien yleissitovien sopimusten osalta mutta on selvää että yritystasolla ja yksilötasolla voidaan tästä poiketa erityisesti ylöspäin ja sehän on se mistä olemme huolissamme

on selvää että yksittäisillä työllistämistoimilla on yksilötasolla vaikutusta ja se voi olla hyvinkin myönteinen esimerkiksi koulutuksen kautta

mutta meillä on yhteinen näkemys siitä kuten olen näistä puheenvuoroista ymmärtänyt että suomen työllisyystilanne on tällä hetkellä niin vakavan huono että se on pikemminkin rakenteellinen kuin suhdanteista johtuva

tässä on aivan ensisijaisen tärkeää puuttua työmarkkinoiden rakenteisiin ja sen takia hallituksen fokus on nimenomaan siinä

tässä on aivan liian monta vuotta jopa vuosikymmentä käytetty siihen että hetkittäistä työttömyyskasvua on pyritty paikkaamaan näillä työllisyysmäärärahoilla tai muilla palkkatukitoimilla

kuten äsken totesin se ei ollut mielipidekysymys vaan vetosin taloustieteelliseen tutkimukseen jota suomessa on tehty ja myös kansainvälisesti ja se ikävä kyllä osoittaa että kansantalouden tasolla palkkatukitoimilla työllisyystukitoimilla ei ole pystytty osoittamaan olevan työllisyyttä lisäävää vaikutusta

silloin kun kansantalouden tuotannolla on ulospäin kiinteä hinta eli euro eikä sen hinta sisäisesti jousta keskitetyn sopimisen vuoksi ei jousta mikään muu kuin työttömyys

nyt viimeisin lukema tältä vuodelta

milloin eduskunta alkaa keskustella tästä työmarkkinoiden jäykkyydestä

hallitus ei ole vielä muodostanut kantaa asiaan koska kuten valtiovarainministeri stubb totesi yksityiskohdat ovat vielä auki ja niitä nyt selvitellään

se tarkoittaa markkinataloutta myös työpaikoille työmarkkinoille ja sitä hallitus tässä osana nyt käytävää yhteiskuntasopimuskeskustelua ja sitä kokonaisratkaisua on pyrkinyt saamaan eteenpäin

mutta lisäksi sitä markkinataloutta tuodaan myös muilla tavoin eli tässä puretaan sääntelyä sujuvoitetaan lupaprosesseja ja lisätään aukioloaikoja

muun muassa kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen joka oli historiallinen päätös lisää tutkitusti merkittävissä määrin työpaikkoja

arvoisa puhemies

euroopassa velkakriisiin ajautuneiden maiden taustalla on ollut samanlainen talouskehitys kuin mitä olemme nyt viime vuosina todistaneet suomessa

pitkään jatkunut vaihtotaseen alijäämä sekä talouden ulkoinen velkaantuminen jolla on rahoitettu julkista kulutusta ja alhaisen tuottavuuden investointeja

tuleville vuosille povataan varovaista käännettä parempaan mutta näissä on viime vuosina totuttu pettymään

miljardien alijäämän on annettu kertyä niin sanottujen kasvun hauraiden itujen suojelemiseksi mutta idulle se kasvu onkin jäänyt

julkisen talouden suunnitelmassa arvio verotulojen kehityksestä tulevan nelivuotiskauden aikana on kaikkien verolajien osalta positiivinen

kokoomuksen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa näissä asioissa kirkasta tulosvastuuta tulosvastuuta työmarkkinaosapuolilta ja jos tuloksia ei pian tule niin sitten hallitukselta

valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tekemien simulaatioiden mukaan hallituksen strategiatoimenpiteet hillitsevät lähivuosina palkkainflaatiota

arvoisa puhemies

kattavaa norminpurkulinjaa pitää edistää konservatiivisen virkakunnan ja saavutettuja etujaan vahtivien intressiryhmien vastustuksesta huolimatta

esimerkiksi esitys liikeaikalain kumoamisesta on linjakas ratkaisu jota kokoomuksen eduskuntaryhmä on jo pitkään vaatinut

arvoisa puhemies

näistä hieman ikävistä tunnelmista haluan lopuksi nostaa katsetta muutaman vuoden päähän kun keskeiset uudistukset on saatu toteutettua tai vähintään onnistuneesti liikkeelle

kasvun edellytykset ovat kunnossa ja pahin on takanapäin

edustaja heinonen käytti tuossa oivallisen puheenvuoron eli kansalaisaloitteelta ei käsityksemme mukaan pitäisi vaatiakaan sellaista lakiteknistä osaamista

jos haluamme kuunnella kansaa kuten tämä aloite antaa siihen täydellisen mahdollisuuden niin ministeriö ei myöskään nykyisillä ehdotuksilla pystynyt ihan täysin vastaamaan tähän huutoon joka tuolta kentältä kuuluu

selvä kiitos

mutta ongelma on siinä se että näihin joustoihin pääsee käsiksi työnantaja vain silloin kun hän on mukana tesissä suoraan eikä esimerkiksi yleissitovuuden kautta

toinen asia on se että tässä ei ainakaan itselläni ole tarve siirtää tätä vaikutusvaltaa yhtään tähän saliin eikä sen puoleen yhtään millekään muulle kollektiiville vaan jättää se päätäntävalta yhä lähemmäs sinne missä se paras tietokin siitä on eli paikalliseen sopimiseen

meillä on perustuslaissa sopimusvapaus ja yhdistymisvapaus tämän hengen mukaisesti ja niitä kunnioittaen ihmiselle tulisi antaa enemmän päätäntävaltaa omaan elämäänsä

se koskee sekä työntekijää että työnantajaa ja meidän erityinen huolenaiheemme sekä kokoomuksessa että uskon koko tässä salissa on se että välitämme toisistamme ja välitämme heikoista mutta suurinta heikkoutta on se että me sallimme näin suuren työttömyyden sen vuoksi että työmarkkinat eivät jousta

tälläkin hetkellä kolme ylintä tulodesiiliä ovat ainoat palkansaajajoukot jotka maksavat nettomääräisesti veroja eli maksavat enemmän veroja kuin saavat tulonsiirtoina

on selvää että tätä joukkoa tarvitaan suomeen lisää eli sitä joukkoa joka enemmän maksaa veroja kuin saa etuuksina muuten me emme pysty rahoittamaan nykyistä hyvinvointivaltiota

siksi on oleellisen tärkeätä että myös keski ja hyvätuloisilla säilyy kilpailukykyinen verotus että meillä on jatkossa myös tuottavaa työtä tässä maassa jotta me voimme rahoittaa nämä julkiset menot jotka kieltämättä tällä hetkellä vaativat perkaamista monellakin tapaa

työmarkkinoiden vakaus ei voi olla se ensisijainen kriteeri tai ensisijainen tavoite silloin kun meillä on rakenteellinen työttömyys tätä tasoa ja päinvastoin ikävä kyllä nousussa

ja toisin kuin vasemmistosta kuulee sellainen väärinkäsitys on pakko kääntää kilpailukykylakipaketti ei pienennä sopimusvapautta siinä mielessä kuin perustuslaki sitä edellyttää vaan se kasvattaa sitä

se kasvattaa sopimusvapautta työpaikoilla ja se mahdollistaa sen että voidaan tarjota työehtoja myös aavistuksen nykyisten alle jotta me saisimme ihmisiä töihin

jos opetus ja tutkimustoiminnassa sallitaan muunlaisen aineiston kuin opetus ja tutkimuskäyttöön laaditun aineiston näyttämiseen mahdollisuus niin se ei tarkoita sitä että se tila määriteltäisiin muussa lainsäädännössä julkiseksi

kun tekijänoikeudessa puhutaan tilan yksityisyydestä niin sillä on merkitystä sen kannalta pitääkö tekijällä olla lupa teoksen saattamiseen yleisölle mutta sen sijaan sillä tilan luonteella ei varsinaisesti ole merkitystä ja yksityisessä tilassahan nyt ei luontaisesti ole yleisöä

eli siis nyt tämän esitetyn muutoksen merkitys on se että luokkahuoneessa voitaisiin näyttää sellaista aineistoa että kyse ei ole teoksen saattamisesta yleisölle eli tämä on käytännössä nykyisin mahdollista jo täysin paitsi elokuva ja näytelmäteosten osalta

on outoa että edustaja sipilä käyttää täällä usean puheenvuoron elvytystä vastaan ja sitten toisaalta puhuu tuottavuuden puolesta mutta hän esittää kasvurahastoa joka tekisi täysin päinvastaista

se tekisi valtion taseesta käytännössä vip vipurahasto tekisi valtion tasettakään vipurahaston eli ottaisi edullisesti markkinoilta velkaa ja pistäisi virkamiehet päättämään mihin kohteisiin rahaa sijoitetaan

se ei tällä hetkellä ole käytännössä kasvuyritysten intressissä

rajat ovat auki

mutta mitä tulee huonoihin yrityksiin niin veronmaksajien ei pitäisi joutua maksamaan sitä että huonoja yrityksiä ylläpidetään eikä myöskään toisaalta sitä kautta hidastaa luonnollista rakennemuutosta minkä tällainen tukipolitiikka tekisi

se on käytännössä tuon kasvurahaston kokoinen eli se siirtäisi yksityisiä työpaikkoja julkiselle

puhutaan toki hyvää koulutuksesta mutta sen tuomasta osaamisesta ei anneta nauttia koska käytännössä nostamalla ylimpiä ansiotuloveroasteita ja lisäämällä kolmas pykälä pääomatuloverotukseen suomessa ei kerta kaikkiaan tulevaisuudessa kannata sen puoleen teettää kuin tehdäkään korkean osaamisen työtä mielestäni äärimmäisen huolestuttavaa

kun kutsuitte imfää apuun koulutuslinjauksissa hyvä on eiköhän kuunnella sitten myös imfn opit siitä kuinka työmarkkinoita tulee joustavoittaa palkanmuodostus tuoda paikalliselle tasolle ja kuinka työttömyysturvan luokkajako tulee purkaa

arvoisa puhemies

korostan sitä että kasvuyritykset eivät tällä hetkellä kärsi pääoman puutteesta kuin korkeintaan velkarahoituksen osalta ja tähän keskustan kasvurahasto ei ota minkäänlaista kantaa

suurin osa rahastoista on tällä hetkellä jo ylimerkittyjä mikä tarkoittaa sitä että rahan tarjontaa olisi paljon enemmän kuin olisi hyviä sijoituskohteita

nyt jos valtio lähtee tähän vielä niin sanotusti sotkemaan ja laajentamaan kapasiteettiaan niin se tarkoittaa sitä että väkisinkin rahaa ohjautuu sellaisiin hankkeisiin joissa se käyttö ei ole tuottavaa ja se on veronmaksajilta pois

mielestäni tämä vihreiden vaihtoehto on aika vastuuton kun miettii minkälainen ehdotus vihreillä oli jo ennen vaaleja liittyen siihen miten suomen velkaantuminen saadaan kuriin

ei tarvitse jäädä odottamaan teidän vaihtoehtoista budjettianne mutta olisi varmaan rehellistä myöntää että jos tulevaisuuteen katsotaan niin alijäämää olisi pyrittävä vähentämään

käytännössä kaikki veronkorotukset ovat pois tulevaisuuden kasvusta

järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloite oli kunnianhimoinen projekti tuoda etujärjestöjen kyllästämään kenttään myös käyttäjä ja kuluttajanäkökulmaa

nykyinen tekijänoikeuslaki ei nimestään huolimatta keskity tekijöiden oikeuksien turvaamiseen vaan se toimii kohdittain jarruna teknologian kehitykselle tulppana suomalaisten yritysten ja innovaatioiden syntymiselle suomeen sekä pahimmillaan takuumiehenä suurten toimijoiden laillistetulle kartellille

vastakkainasettelu käyttäjien ja sisällöntuottajien välillä on pitkälti keinotekoinen sillä on selvää että käyttäjät ja tuottajat tarvitsevat toisiaan

tässä on useampi puheenvuoro käytetty siitä että kansalaisaloitteet olisi otettava hyvinkin vakavasti ja siitä tuntuu vallitsevan vankka yksimielisyys joten en aio siihen sen laajemmin mennä

mutta jotta voimme ottaa kansalaisaloitteen mahdollisimman vakavasti niin sen merkitys olisi konkretisoitava siten että saisimme tänne saliin paitsi nyt keskusteluun onneksi täällä on käytetty vilkkaita puheenvuoroja aiheesta myös äänestykseen muutamia sellaisia kohtia tuosta kansalaisaloitteesta jotka selkeästi vaativat päivitystä tähän päivään

eli ehdotan että käsittelyn pohjaksi otetaan tekemäni muutosehdotuksen mukainen lakiehdotus joka on minun nimissäni jaettu edustajien pöydille

voimme huomenna sitten äänestää mikäli tämä kannatusta saa muutoksista pykäläkohtaisesti

eli vaikka tuohon muutosehdotukseen on poimittu neljä pykälää niin niitä voi kannattaa myös yksittäin tai useampaa eli ei ole pakko kannattaa kaikkia neljää

eli tämän muutoksen merkitys olisi se että luokkahuoneissa voitaisiin esittää teoksia ilman että kyse on teoksen saattamisesta yleisölle

tällä muutoksella kuten tuossa aikaisemmin totesin ei olisi vaikutusta esimerkiksi lukiolain tai perusopetuslain määritelmiin siitä onko opetus julkista vai ei

tältä osin tälläkin hetkellä laki nimenomaan on jo esimerkiksi kaiken muun kuin audiovisuaalisen materiaalin kohdalta identtinen eli näiden käyttö on tällä hetkellä kielletty

jos opettaja esimerkiksi haluaa opetuksensa tukena käyttää youtube elokuvaa siitä pätkää mainosta tai jos vaikka mediakasvatuksen tunnilla haluaa käyttää mainosta esimerkkinä oppilaiden nähden niin se on lähes mahdotonta laillisesti koska tarvittavat oikeudet pitäisi pyytää erikseen videon tehneeltä mainostoimistolta

korostan sitä että tälläkin hetkellä opettaja voi esimerkiksi mistä tahansa kirjallisesta teoksesta kirjasta nostaa haluamansa kohdan siteerata jotain jota haluaa oppilailleen nostaa mutta hän ei voi tehdä näin elokuvateoksen kohdalta ja tämä ei kerta kaikkiaan vastaa enää tätä päivää

tämä ehdotus ei myöskään tuhoaisi suomalaista kaupallista oppimateriaalien valmistamista sillä oppimateriaalit on nimenomaisesti rajattu vapaan käytön ulkopuolelle

samoin oppilaitosten on voitava näyttää toteen että aineistoa todella käytetään opetustapahtumaan liittyen eli tässä ei kyse ole siitä että elokuvia voisi tallentaa jonnekin miten sattuu

sitten mitä tulee tekijänoikeusneuvoston kokoonpanoon tekijänoikeusneuvoston tehtävä on avustaa opetus ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta

tekijänoikeudet vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan

neuvoston jäsenissä tulisi olla myös henkilöitä tieteen piiristä ja arvioita tehdessään sen tulisi nykyisen lainsäädännön lisäksi käyttää mahdollisimman laajasti akateemiset standardit täyttävää tutkimustietoa

verkkotallennuksen osalta toteaisin sen että verkkotallentamisella laajemmin tarkoitetaan palveluja joissa kuluttaja voi tallentaa myöhempää katselemista varten yksittäisiä tv ohjelmia tai ohjelmistoja haluamallaan päätelaitteella